valiokunta edellytti että tulee riittävän laaja kouluttajaverkosto jotta kaikkialla suomessa meillä on näitä kouluttajia tarjolla niin paljon että se ei estä tai hidasta lupien myöntämistä tai niitä lausuntojen antamisia

tämä ampuma asekouluttaja ei tee mitään henkilöarviota vaan vain antaa todistuksen siitä onko harjoiteltu asianmukaisella tavalla ja poliisi on lupaviranomainen tästä eteenkinpäin ihan samalla tavalla kuin tällä hetkellä

me edellytimme myös että se koulutus noin yhden päivän koulutus jonka tämä henkilö saa suoritetaan poliisin toimesta ja se on maksutonta viranomaistoimintaa ja siitä ei aiheudu tälle koulutuksessa olevalle tai seuralle sitten kustannuksia

valiokunta poisti tämän paljon kiistää herättäneen kotitarkastuspykälän

se oli tarpeenkin poistaa koska se oli vähän epämääräinen ja katsottiin että poliisilla on nytkin oikeus jos on syytä epäillä ryhtyä toimenpiteeseen aseluvan peruuttamiseksi ja aseen haltuunottamiseksi

valiokunta sai oikeastaan viime hetkillä viimeisenä päivänä sitten vielä sosiaali ja terveysministeriöstä tähän liittyvää muistioaineistoa ja se oikeastaan vahvisti sen että me kirjasimme valiokuntakannaksi sen että tästä valmistellaan asetus sitten jossa tarkemmin määritellään sen ilmoitusvelvollisuuden kynnys

itse luotan siihen että siellä ministeriöitten ja myöskin esimerkiksi lääkäriliiton ja muiden terveydenhuollon ammattijärjestöjen kesken löydetään ne kynnykset joiden perusteella sitten asianmukaiset kriteerit asetetaan

tässäkään ei pidä luoda semmoisia pelkotiloja ja kaaosta aivan syyttä suotta mutta kyllä tosiasia on että tämä tiukennus joka tehtiin valiokunnassa on kuitenkin ehkä konkreettisin asia jolla voidaan puuttua niihin ongelmatilanteisiin joita saattaa nähtävillä olla

todellakin on yhteiskunnan kannalta tärkeästä kysymyksestä kyse kun on ampumaharrastuksesta metsästyksestä reserviläistoiminnasta vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja niin edelleen

ne ovat tietyllä tavalla tärkeitä yhteiskunnan perusasioita perustoja eikä tietenkään lainsäädännöllä niitä pidä kohtuuttomasti lähteä vaarantamaan ei missään tapauksessa

valiokunta nosti sen omaehtoisesti lausumatasolle koska katsoimme että myöskin valtion toimin ja kuntienkin myötävaikutuksella tähän ampumarataverkoston kuntoon pitää panostaa

tässä voin sanoa vähän ylpeänäkin että oma kotikaupunki haapavesi linjasi eilen omassa investointiohjelmassaan aika merkittäviä summia paikkakunnan ampumaradan kunnostamiseen ja kehittämiseen ja tämäntyyppisiä strategisia ratkaisuja tarvitaan myöskin kaikissa kunnissa

arvoisa herra puhemies

mutta ei valtio voi vetäytyä vastuusta vaan tarvitaan valtion rahoitusta ja kohtuullista järkevää lainsäädäntöäkin jotta tämä ampuma aseverkosto meillä säilyy

ne ovat olleet pääosin hyvin tätä asiaa eteenpäin vieviä

kun jälkeenpäin on selvinnyt miten tämä asetus aikanaan rakentui kyllä monet ympäristöhallinnon asiantuntijatkin ovat sanoneet että tämä asetus syntyi aika nopealla tavalla päätöksenä jonka toki ministeri enestam valmisteli tai esitteli ja hallitus hyväksyi

mutta vasta sen jälkeen ruvettiin arvioimaan mitä kaikkea se merkitsee eli päätettiin päästötason vähentäminen ja sitten alettiin miettiä mitä se käytännössä merkitsee

arvoisa puhemies

meillähän on esimerkiksi ely keskuksilla monenlaisia rahoitusvälineitä on eu osarahoitteista rahaa ja niin edelleen

joilla voidaan erilaisten kehittämishankkeitten kauttakin panna kuntoon tällaisia vetovoimatekijöitä ja tekijöitä jotka vaikuttavat myöskin elinkeinotoimintaan ja viihtyvyyteen harrastustoimintaan

eräs ympäristöhallinnon korkea asiantuntija arvioi että nyt eduskunnassa käsittelyssä olevat ympäristövaliokunnan muutosesitykset merkitsevät jopa noin miljardin euron säästöä maaseutualueelle niinä kustannussäästöinä jotka nyt jäävät laiteinvestointien kautta pois

siellä löytyy paljon mahdollisuuksia

nyt jos ja kun huomenna tämä hyväksytään niin eduskunta tämän kannan ottaa ja se totta kai edellyttää sen että pitää saada aikaan käytännön toimenpiteitä ely keskusten alueella mutta myös kuntien alueella

elikkä se miljardi on maaseudulla käytettävissä muuhun elinkeinotoimintaan ja edellytysten rakentamiseen eli niin isoista asioista näissä ympäristövaliokunnan muutoksissa oli kaiken kaikkiaan kysymys

täytyy ihmetellä alkuiltapäivän keskustelun pohjalta hallituskumppani kokoomuksen eräitä edustajia jotka näkivät tässä pelin ja politiikan paikan ja halusivat irrottautua julkisuuden kautta hyvin yksituumaisesta hallitusrintamasta voi sanoa että sdp oli valiokunnassa myös vahvasti mukana ainoastaan kerätäkseen irtopisteitä siinä miten olisi pitänyt tehdä

matikainen kallströmille sen verran että keskusta haluaa jatkaa paras hankkeen toteuttamista ja haluamme myös pitää harkinnanvaraisen rahoituselementin olemassa

mutta tässä veroprosenttikatossa on kyse siitä että meillä on suomessa muutamia kymmeniä kuntia jotka ovat sijainniltaan ja olosuhteiltaan sellaisia että ne tarvitsevat erityistoimia

minä ainakin olen kokenut että meille kansanedustajille on kaikista motivoivinta se että saamme vaikuttaa ja pystymme vaikuttamaan hallituksen esityksiin valiokunnissa silloin kun siihen nähdään tarvetta

siinä ei valtiontalouden kannalta ole kuin muutamista kymmenistä miljoonista välttämättä kysymys mutta näitten kansalaisten kannalta on kyse erittäin isosta tasa arvo ja oikeudenmukaisuuskysymyksestä josta keskusta haluaa pitää kiinni ja edistä toi tosimieskin hallitus nyt edistäen sitä toivottavasti myöskin hallituskumppanit

en tiedä mitä valiokunnan jäsenet sitten ajattelevat sen työn olevan jos ei vaikuttamista lakiesityksen sisältöön

tämä jäi kyllä vähän epäselväksi

edustaja lindtman puheenjohtaja vanhanen kysyi suoraan mikä on sdpn sopeutustarpeen mittakaava mutta sitä vastausta ei tullut

ei sitä ohjelmaa tarvita tarvitaan konkreettinen esitys

mitä tulee sitten tähän yhteiskuntasopimuskeskusteluun niin on aivan kohtuutonta että kun pääministeri kuvasi hyvin rauhallisella ja perusteellisella tavalla mistä tässä on kokonaisuutena kysymys aikoi pistää siinä itsensä täysin likoon niin täällä vasemmistoliitto on lakkoasennossa jo ennen kuin nämä neuvottelut on käyty

kyllä nyt tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista ja kaikkia toimia joilla me saamme kolmen kokonaisuuden sopeuttamistoimet uudistustoimet sekä kilpailukykyä parantavat toimet käyttöön

varmistuminen siitä että kaivoveden pilaantuminen ja hygieniahaittojen syntyminen ehkäistään herkillä alueilla vesiensuojelusta huolehditaan ja muutoin vesiensuojelun taso kokonaisuutena nousee pitkällä aikavälillä myös haja asutusalueiden jätevesien osalta

ensinnäkin toimilupiin pitää sisällyttää kaikkia toimijoita koskevat palvelutasovaatimukset riittävän selkeällä tavalla

toisaalta kannattamattoman toiminnan valtiontuki pitää määritellä etukäteen samojen linjausten mukaan kuin esimerkiksi rautatieliikenteen osalta ei niin että sanotaan että jälkikäteen voidaan katsoa että voidaan tukea

nyt erityisesti valtiovarainministeriöllä on ollut suurta ongelmaa nähdä siirtoviemäriverkoston rahoitusta

meillä on jo täällä esimerkki tämä sonera kysymys jolla on tietynlainen velvoite toimia mutta se kerää kuitenkin verkkoja tuolta maakunnista pois ja vetäytyy alueilta vaikka on laki toisaalta velvoittamassa toimintaan

kun me tämän tiedämme ei meidän tässä postilaissa pidä tehdä samaa virhettä vaan eduskunnan pitää tiukentaa ja tietenkin niin että ministerin kanssa yhteistyössä ainakin nämä kaksi mainittua epäkohtaa

ei mielestäni voi olla niin että nyt on tehty lausuma ja näille ihmisille ja maakunnille sanotaan vaalien jälkeen että aprillia ei ollut tarkoituskaan toteuttaa

ei tässä jätevesijärjestelmäkokonaisuudessa enää uutta farssia kaivata vaan nyt pitää kyllä kaikkien puolueitten huolehtia siitä että kaikissa oloissa tämä viemäriverkostosuunnitelma tehdään valtakunnallisesti ja siihen varataan nykyistä suuremmat määrärahat jotta se voidaan uskottavasti toteuttaa seuraavien vuosien aikana

se on voi sanoa näin tältä osin koko poliittisen järjestelmän yhteinen uskottavuuskysymys niin paljon tässä on kielteistä ja voi sanoa kansalaisissa aivan aiheestakin kritiikkiä herättänyttä ee sen voi sanoa tää hallitsematonta kehitystä ollut viimeisten vuosien aikana

mutta hyvä näin että nyt ollaan pääsemässä satamaan ja eduskunta on käyttänyt sille parlamentarismissa kuuluvaa valtaa yhteistyössä ministerin kanssa ja on löytynyt ratkaisu jonka kanssa pystytään elämään

tässä ei nyt kannattaisi vielä kerran kenenkään pyrkiä enää hämmentämään tätä asetelmaa elämöimään tai antamaan väärää tietoa kentälle vaan nyt tämä pitäisi viedä hallitulla tavalla myös käytännön elämään ja jättää se irtopisteitten kerääminen muihin yhteyksiin

tätä budjettia leimaa hyvin vahva keskittämispyrkimys katsotaan sitten minkä ministeriön määrärahoja tahansa

ehkä kaikista voimakkaimmin tämä näkyy liikenne ja viestintäministeriön toimialalla jossa sidotaan usean miljardin euron liikenneinfrahankkeet vain kehä kolmosen ja tampereen seudulle

kevään kehyspäätöksissä leikattiin monia määrärahoja ja sitten osa näistä leikkauksista palautettiin budjettiriihessä ja nyt sitten nämä palautukset ikään kuin uutisoidaan lisämäärärahana

perustienpito oli yksi esimerkki

eli tämä on enemmän mielikuvapolitiikkaa ja tosiasiat ovat toisin

keskusta on esittänyt niin tänään kuin aikaisemminkin monia toimenpiteitä joilla pystyttäisiin parantamaan työllistämisen edellytyksiä ja tässä pienyritykset ovat avainasemassa

yksinyrittäjien aseman helpottaminen pk yritysten aseman helpottaminen monin eri keinoin pitäisi ottaa vielä voimallisemmin ohjelmaan mukaan koska nyt me tarvitsemme nimenomaan niitä yrittäjiä jotka ovat valmiita palkkaamaan uusia työntekijöitä ja sitä kautta aikaansaamaan talouden kasvua

nyt pääministeri tarttui tähän puheenjohtaja sipilän jo keväällä esittämään yhteistyötarjoukseen

hyvä näin koska uskon että koko eduskunnan pitäisi olla nyt purkamassa sitä säädösviidakkoa jota olemme itse vuosien aikana lisänneet erilaisilla päätöksillä

arvoisa herra puhemies

suomen menestys on perustunut hyvin pitkälle korkeatasoiseen koulutukseen ja myöskin hajautettuun koulutusverkostoon

nyt on tultu siihen tilanteeseen että byrokratian purkamisessa on otettava monia askelia siihen suuntaan että kansalaisten asema helpottuu ja myöskin yrittäjyyden maatalouden ja erityisesti liikenteen toimintaedellytykset paranevat

suomen menestyksen kannalta ovat olleet äärettömän arvokkaita ja tärkeitä ratkaisuja ne päätökset joita on tehty vuosikymmeniä sitten jolloin meidän korkeakouluverkostomme hajasijoitettiin ja perustettiin maakuntayliopistoja

herra puhemies

vaikka täällä helsingin päässä näitä ratkaisuja arvosteltiinkin voimakkaasti ne ovat kuitenkin olleet koko suomen kehityksen kannalta tärkeimpiä sivistyspoliittisia ratkaisuja ja uskon näin että näin on myöskin tulevaisuudessa

kunnilta luvattiin vähentää tehtäviä miljardin euron edestä ja nyt on ilmennyt että siellä taitaa olla noin kolmannes kasassa näissä esityksissä

hallitus tietysti ajattelee niin että nämä vaikutukset näkyvät vasta tulevaisuudessa mutta se on erittäin lyhytjänteistä politiikkaa ja lyhytjänteistä ajattelua kun pitäisi katsoa pitkällä tähtäimellä miten suomi voi menestyä ja siinä kyllä koulutus ja osaaminen ovat ehdottomasti ykkösasioita

tämähän on aivan välttämätöntä vähentää kuntien velvoitteita säädöksiä ja byrokratiaa muuten kunnat ajautuvat hyvin laajassa mittakaavassa talouden kriisiin ja sehän merkitsee sitten kuntalaisten palveluitten heikkenemistä ja eriarvoisuuden lisääntymistä

tämä iso sote uudistus josta kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet sorvaamassa yhteistä linjoitusta on hyvä asia mutta nyt jatkovalmisteluissa pitää varmistaa se että ihan aidosti nämä sosiaali ja terveydenhuollon tärkeät palvelut pystytään turvaamaan myöskin näillä syrjäalueilla kasvukeskusten ulkopuolella kun on pelättävissä että tämä järjestelmä toteutetaan maakuntakeskusten vedolla ja silloin varmasti kaikki intressit eivät ole yhteensopivia ja siinä tarvitaan vahvaa ministeriönkin ohjausta että huolehditaan kansalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta ja siitä että jokainen suomalainen on yhtä arvokas myöskin palvelujen saannin osalta

tänään myöskin akavan puheenjohtaja antoi erittäin vahvan kommentin siitä että tämän hallituksen lähes kaikki muut uudistukset on torpattu tai kumottu mutta ainoastaan tämä koulutukseen suunnattu jättisäästöpaketti aiotaan viedä hallituspuolueitten jäsenten toimesta maaliin vaikka seuraukset ovat erittäin erittäin huonoja

arvoisa puhemies

loukkupyynnin osalta edellytetään riistanhoitoyhdistyksen antamaa todistusta viiden vuoden välein ja se tarkoittaa käytännössä sillä alueella tavanomaista pyyntiä

kun katsotaan tätä koulutusta kokonaisuutena niin keskusta on halunnut erityisesti nostaa pienten lukioitten ja toisen asteen tilanteen esille

se riistanhoitoyhdistyksen ammattilaisen tai sanotaan aktiivisen harrastajan mikä siellä varmasti hallinnossa on antamaan todistukseen

tämä sen takia että näitten pienten lukioitten sulkeminen vaikuttaisi erittäin voimakkaasti heikentäen yläkoulujen tulevaisuutta koska siellä monta kertaa opettajaresurssit ovat yhteiskäytössä on yhteiset tilat myöskin useimmissa tapauksissa ja niin edelleen ja silloin lukion poistuminen merkitsisi sitä että ammattitaitoisten opettajien saatavuus heikkenisi ja myöskin lasten nuorten oppimismahdollisuudet heikentyisivät

herra puhemies

se on myönteistä että kokonaisvelkaantumisen määrä on hivenen pienempi mutta huolenaiheita on paljon ja uutta suuntaa suomen kehitykseen tarvitaan jota keskusta on esittänyt

me yksiselitteisesti totesimme vain että riistanhoitoyhdistyksen todistus riittää eikä mitään muuta selvitystä tarvita

tämän takia halusimme olla avauksen tekijöinä tässä välikysymyksessä jotta se nostettaisiin aivan oikein tässä vaalien allakin myöskin agendalle ei niin että hallitus pääsee selittelemään mitä on tehty

tämä pitää sanoa suoraan

ja vielä se yleishavainto että tietäen sen että näissä asetukset ovat nyt tärkeitä kirjasimme että valiokunta edellyttää että asetuksen laadinnassa erityisen tarkasti huomioidaan valiokunnan perustelut

esimerkiksi oman maakuntani pohjois pohjanmaan osalta ministeriö yrittää patistaa cent rian ylivieskan yksikköä liittymään kokkolaan mikä tarkoittaisi myöskin siis alasajoa

minä en korjaa tätä debattipuheenvuoron sanomaa mutta haluan jatkaa siitä että liian paljon tässä viimeaikaisessa kunta ja sote keskustelussa ovat korostuneet erilaiset rakenteet keskustelu rakenteista ja tämä sisältö on jäänyt liian suuresti taustalle

totta kai tulemme sitä seuraamaan ja ampuma aselain kakkosvaiheessa sitten arvioimme vielä tätä tilannetta ja katsomme senkin hyvin huolellisella tavalla

vastaavasti meidän alueellamme on erittäin tärkeä oulun ammattikorkeakoulun oulaisten yksikkö joka varmistaa sen että terveydenhuollon ammattilaisia on saatavana myöskin oulun ulkopuolella maakunnan eteläosassa

nyt jatkossa pitää kyllä tätä tulokulmaa muuttaa ja oli hyvä että tämä sote ratkaisu syntyi kaikkien eduskuntapuolueitten toimesta linjaus ja kuoret mutta se sisällön rakentaminen on äärettömän iso juttu koska tähän kytkeytyy myöskin valtavan suuria tehostamisedellytyksiä valtiontalouden kestävyysvajeen kannalta

itse luotan siihen että nämä jäävät vielä selvitysvaiheisiin ja sen jälkeen uusi hallitus pystyy käyttämään tervettä järkeä ja huolehtimaan siitä että koko maan kehittämisedellytykset tulevat paremmin huomioitua kuin tällä nykyisellä hallituksella

toinen huomio on siinä että liian vähälle huomiolle ovat jääneet nämä elinvoimaa vahvistavat toimenpiteet ja ne toimet joilla saataisiin niitä verotuloja lisää vetovoimaa kuntiin ja niin edelleen ja tässä on jäänyt tämä sivistyssektorin merkitys aivan liian vähälle se mikä merkitys on osaamisella ja koulutuksella ja sen edellytyksiä luovilla ratkaisuilla

vai mitä edustaja taimela

ehdottomasti koska demokratiaan kuuluu se että jos hallitus tekee huonoja päätöksiä ne voidaan sitten vaalien kautta muuttaa ja uudistaa ja tähän luottaa suomen keskusta ja me luotamme siihen että äänestäjät arvioivat tämän politiikan toteuttamista ei vain puheitten vaan myöskin tekojen seurauksena

totta kai on hienoa että urhoollisia sotureita hallitusriveistä löytyy vielä tässä vaiheessa kun debateissa on jo pääosa tästä paineesta purettukin

riistanhoitoyhdistys on paikkakuntakohtainen yhdistys ja riistanhoitopiiri on taas vähintään maakuntatasoinen toimija tai laajempikin

kyllä niitä kunnilla on tällä hetkellä voimavaroihin nähden liikaa ja pitäisi pystyä hakemaan kuntakentän ja valtionhallinnon kesken yhteisesti ratkaisuja missä ne todelliset tehtävien vähentämiset olisivat

nyt tässä puhutaan sen paikkakunnan riistanhoitoyhdistyksen antamasta todistuksesta

mutta tosiasiat eivät miksikään muutu ja tässä mielessä keskustan johtama välikysymyskeskustelu on ollut tärkeää koulutuspoliittista keskustelua ajatellen nimenomaan koko suomen tulevaisuutta ja nuortemme tulevaisuutta

kuten sanoin me luotamme siihen että riistanhoitoyhdistyksen edustaja luottaa metsästäjään ja tuntee häntä riittävällä tavalla että tämä todistus voidaan antaa

ehkä lopuksi sitten kommentti tähän kuntalain uudistamiseen

minusta nämä linjaukset mitä ministeri mainitsi olivat hyviä elikkä se että kuntakonsernin lukuja katsotaan kokonaisuutena jotta sinne ei esimerkiksi vierasta pääomaa ole siirretty näitten yhtiöitten piiriin vaan ne näkyvät myös siinä arviossa kunnan taloudellisesta tilanteesta

me siis halusimme vähemmän byrokraattisen järjestelmän ja uskon että tässä järkevät ratkaisut ja käytännöt kyllä saadaan aikaan

keskusta on esitellyt iltapäivän kuluessa tuhdin joukon esityksiä joilla suomen talouden kasvua voitaisiin vauhdittaa julkista taloutta tasapainottaa ja varmistaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden säilyttäminen

valitettavasti valtiovarainministeri ei uutisten mukaan eikä täällä salissakaan käytettyjen puheenvuorojen mukaan näyttänyt tarttuvan näihin hyviin ehdotuksiin

se on sinänsä harmi koska nyt pitäisi hallituksenkin toteuttaa niitä toimia ja myöskin opposition esityksiä jotka veisivät suomen kehitystä eteenpäin

tässä mielessä tällainen asento joka hallituksella näyttää olevan että hyviäkään esityksiä ei oteta käsiteltäväksi taikka toteutettavaksi ei vastaa suomen kansallista etua ja on tässä mielessä aivan käsittämätön

arvoisa puhemies

me olemme myös esittäneet täällä joukon lakialoitteita ja toimenpidealoitteita jotka tuovat sitten konkretiaa tähän keskustan kokonaispaketin osalle

nythän hallitus toteuttaa tässä sellaisen ratkaisun jossa direktiiviä enemmän lisätään työnantajien kustannuksia silloin kun työntekijä sairastuu loma aikana

me kannatamme tätä neljän viikon vuosilomajaksolle ajoittuvaa vuosiloman siirtoa sairastilanteessa mutta emme pidempää koska talouden tilanne tällä hetkellä kaikilla työnantajilla on vaikea

meillä on suomessa valtavan paljon yksinyrittäjiä jotka voisivat tietyillä ensimmäisten vuosien tukiratkaisuilla pystyä palkkaamaan toisen työntekijän ja saamaan sen pienen yrityksen kasvua aikaiseksi

tätähän kokeiltiin muutama aika sitten mutta varsin suppealla alueella ja tässä mielessä tällainen valtakunnallinen ratkaisu olisi ilman muuta paikallaan

kolmas aloite jota tässä esittelen on palkka

fi portaalin yksinkertaistaminen

kyllä nykytietotekniikan kauden aikana pitäisi pystyä rakentamaan järjestelmä jossa työnantajamaksuja voitaisiin helposti suorittaa yhden laskun kautta joka voitaisiin tulostaa täältä palkka

fi portaalista

oikeusministeri tuntee varmasti tämän historian viime kaudelta näitten vankiloitten osalta

se helpottaisi tätä byrokratiaa entisestään ja mahdollistaisi myöskin sitten varmastikin uusienkin työntekijöitten palkkaamista ja yrittäjyyttä aivan uudella tavalla siinä vaiheessa kun yrittäjällä on paljon kaikenlaista byrokratiaa muutoinkin hoidettavana

arvoisa herra puhemies